on pohdittava tosissaan miten suomi rahoittaa jatkossa perustien ja perusradanpidon sekä tietenkin uudet investoinnit

lisätalousarvioesityksessä on osoitettu määrärahoja muun muassa työttömien poliisien työllistämiseen uuden sormenjälkijärjestelmän käyttöönottoon ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maastapoistamiskustannuksiin

elinkaarimalli on toimiva mutta erittäin kallis toteuttamistapa

jatkossa minusta hankkeet olisi järkevä toteuttaa valtion omina investointeina jotta saadaan jotakin järkevääkin aikaiseksi

jerseyhän on sellainen pikku paratiisi jossa pitää todella olla puntamiljonääri ennen kuin sinne saa asuinluvan tai asettumisluvankaan

herra puhemies

nyt olisi tärkeää saada pk yritykset ottamaan haltuunsa teollisuuden suuryrityksiltä syntynyttä vientiaukkoa joka on vielä suomessa erittäin pieni verrattuna moniin muihin eu maihin ja niiden pk yrityksiin

tällaisten ison britannian hallinnon alueella olevien osittain tietysti autonomisten alueiden niitähän on kaiken kaikkiaan kolme olemassaolo sinänsä on tällainen historiallinen reliikki joka tällä hetkellä palvelee tätä ahneutta joka on nykyään pyritty myös saamaan jotenkin hyväksyttäväksi ominaisuudeksi

tuosta koulukiusaamisesta sen verran haluan todeta itsekin että kun siitä jouduin kärsimään itse nuorena niin en siitä kertonut vanhemmilleni enkä kellekään oikeastaan kavereillekaan

hallituksen on annettava lisäpotkuja ja uusia resursseja nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten liiketoiminta ja kasvurahoitukseen

esimerkiksi kansainvälistymisavustusta yritysten yhteishankkeisiin tulee kehittää edelleen

nokkatappeluja käytiin ja tosi paljon

ihan tähän keskusteluun se että mikä nyt sitten on oikeastaan rohkaisevaa tässä harmaan ja mustan talouden vastaisessa taistelussa on se että tämä finanssikriisi pakotti suorastaan euroopan unionin johdon puuttumaan tähän asiaan

se on toiminut hyvin yrityskentässä ja motivoinut pienyrityksiä kasvuun

täällä edustajat väätäinen ja rauhala totesivat että tämä on tällainen yksilölaji jossa on joku päätekijä ja sitten joukko muita

ensimmäisenä reagoi presidentti sarkozy ja kutsui johtajat keskustelemaan tästä asiasta ja aivan oikeilla nimillä sanoi että veroparatiisit kuriin euroopan unionin omalla alueella ja se tietysti koskettaa silloin myöskin

näin varmasti on ja kyllä toivon meneepä tämä ed

sopimukset hyväksyttäneen ensin asekäsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytä vakierroksen toinen käsittely on päättynyt asian loppuunkäsite tarhalla olisi tänään on että toisen käsittelynstellään päivää seitsemäs asia oli samanlainen köysiin saaren

nurmen erinomainen aloite sitten millä tavalla eteenpäin hyvänsä että me pystyisimme kitkemään suomalaisesta nuorisoelämästä kiusaamisen pois koulukiusaaminen

merkittävämpää mutta on niitäkin

kaikkea hyvää tälle aloitteelle

keskustelu on päättynyt

toisen testin etelän päivystyksen kahdeksassa asia koskee roponen ja sir walter välistä ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä

arvoisa herra puhemies

tässä mielessä on helppo olla ed

laukkasen kanssa samaa mieltä siitä että siellä pitää olla

herra puhemies

l p

tuon vastuunsiirron takaamiseksi euroopan valtioiden varmaan tarvitsee tukea niin armeijan kuin poliisivoimien joukkueita afganistanissa

ei suomessakaan voi rakentaa rajavyöhykkeelle

arvoisa herra puhemies

kysynkin miten arvioitte ministerit löytyykö ulkopuolista apua resurssia eulta euroopalta tuohon tarpeeseen

keskustelua keskustelu on päätynyt vaikeus hyväksytään laki tosin toinen kesto on päätynyt asia on loppuun käsiteltyä

meillähän se on aika selkeä tältä osin

aluksi kun tuo debattipuheenvuoroni jäi pyyntötasolle niin totean että tässä salissa oppositio on parin vuoden ajan heitellyt mitä erilaisempia linjauksia taloudesta ja toimenpiteistä

ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä

lakiesitys hyväksytään ilosen toinen käsittely on ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt toisen kätilön selänpää veistoksen yhdestoista

laki

jeera

tämänhetkinen taloustilanne on todella epävarma

ensivastestysvät lakitus voidaan hyväksyä tai

talouskehitys menee miinukselle ja milloin ja missä uusi talouskasvu käynnistyy sitä tuskin tietää kukaan maapallolla

ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä ja asia koskee lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

viime vuoden lopulla läpiviety budjetti oli oikeasti elvyttävä huolimatta siitä että oppositiosta on sitä kovakouraisesti ja sanaisesti arvosteltu ja yritetty ampua alas

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on herättänyt paljon keskustelua minkä johdosta moni terveydenhuollon ammattilainen on ottanut viime kevään kesän ja kuluvan syksynkin aikana yhteyttä

yhteydenotot ovat liittyneet epävarmuuteen ja huoleen siitä miten suunniteltu lakimuutos eli terveydenhuollon ammattirekisterin muuttaminen mahdollisesti tulee vaikuttamaan heidän yksityisyytensä suojaan ja toisaalta jopa vaarantamaan sen

huoli on osoittautunut sinänsä aiheettomaksi sillä tämän lakimuutoksen myötä tullaan muodostamaan julkinen internetselaimen kautta toimiva kaikille avoin tietopalvelu jonka avulla on mahdollista tarkastaa tarvittaessa se onko tietyllä terveydenhuollon palveluja tarjoavalla henkilöllä laillistettu pätevyys harjoittamaansa ammattiin

rekisteristä tulee näkymään terveydenhuollon ammattihenkilön nimi syntymävuosi koulutus mahdolliset ammatinharjoittamisoikeuden rajoitukset ja mahdollisten rajoitusten sisältö sekä rekisterinumero joka tarkoittaa tämänhetkisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden sairausvakuutusnumeroa

rekisteristä ei siis tule saamaan tietoa esimerkiksi henkilön asuin tai työpaikasta

perustuslakivaliokunta arvioi omassa lausunnossaan hallituksen esitystä juuri henkilötietojen sekä yksityiselämän suojan kannalta

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsityksenkin mukaan mahdolliset turvallisuusuhat ja vaikutukset ammattihenkilöiden yksityisyyteen eivät tule tämän lakiesityksen myötä lisääntymään koska lakiehdotus ei lisää ammattihenkilöistä saatavilla olevan tiedon määrää eikä myöskään laajenna kansalaisten nykyisiä oikeuksia saada tietoa ammattihenkilörekisteristä

tämä vaalirahoituskeskustelu on todellakin vellonut pitkään niin täällä eduskunnassa kuin ennen kaikkea eduskunnan ulkopuolella

suomi panostaa kyllä tosissaan t k toimintaan mutta aina tulokset eivät vastaa valitettavasti panostuksia

innovaatioitten kaupallistaminen ja menestyksekäs markkinointi tuntuu olevan vaikeampaa kuin itse innovaatioiden luominen

mediajulkisuus ei ole tehnyt tälle eduskunnalle hyvää tältä osin tässä asiassa

samat tiedot ovat jo tällä hetkellä saatavissa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta esimerkiksi puhelimitse

vanha sanonta mitä kylvää sitä niittää lienee toteutunut enemmän kuin kukaan olisi koskaan arvannut

arvoisa puhemies

esimerkiksi ammattikorkeakoulujen toimiminen alueellisina välittäjäor ganisaatioina ja yritysten yhteistyökumppaneina voisi avata uusia mahdollisuuksia

nykyisin terveydenhuollon rekrytointitilanteissa tarvitaan hyvinkin usein nopeasti luotettavaa tietoa esimerkiksi henkilön kelpoisuudesta ammattihenkilön sijaiseksi

kyllä poliittinen tulevaisuus on tietysti meistä tämänhetkisistä päättäjistä kovasti kiinni mutta myös tulevaisuuden päättäjistä ja tämän vaalirahoituksen täytyy olla sellaista että tänne pyrkii ehdokkaita joilla on tämän maan asioille annettavaa ja jotka pystyvät päättämään tärkeistä kokonaisuuksista millä tavalla suomi eteenpäin menee

kuntatalous heikkenee katastrofaalisella vauhdilla

nopeat toimenpiteet ovat nyt tarpeen

esimerkiksi kuntaliitoksiin sisältyvä henkilöstön viiden vuoden suoja aika voi osoittautua kohtuuttomaksi ja tässä taloustilanteessa vaikeaksi toteuttaa

talouden laskusuhdanne puolestaan lannistaa yrittäjiä ja vähentää yritysten kunnille tuomia tuloja

jos tähän kunnianhimoiseltakin tavoitteelta kuulostavaan määrään ylletään voidaan uskoa että poliisi näkyy jatkossakin niin kaduilla kuin kylillä

talousrikosten määrä on kasvanut huolestuttavasti viime aikoina

tutkinta vie paljon poliisien resursseja mutta tuottaa valtiolle rikoshyödyn takaisin saannin kautta panostukset monin kerroin takaisin mutta ennen kaikkea luo pohjan uskottavalle yritysilmapiirille maassamme

valiokunnan miljoonan euron lisäys talousrikostorjuntaan on oikein kohdistettu ja ajankohtainen

tuottavuusohjelma aiheuttaa monia haasteita poliisitoimelle

poliisin työmäärä on kasvanut lisääntyneiden turvapaikkahakemusten myötä

perhesiteen perusteella turvapaikkaa hakevien määrän arvioidaan moninkertaistuvan lähivuosina sillä yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita on paljon

isaf joukkoihin osallistumisesta on keskusteltu välillä kiivaaseenkin sävyyn mutta esimerkiksi viime vuonna pidettyjen afganistanin presidentinvaalien turvaaminen osoitti mielestäni hyvin suomalaisten sitoutumisen demokratiakehityksen tukemiseen epävakaassa ja apua tarvitsevassa maassa

suomalaiset joukot ovat hoitaneet tehtäväänsä jämäkästi ja huolellisesti

tasaisin väliajoin uutiset tienvarsipommeista ja itsemurhaiskuista kertovat maan karusta todellisuudesta

arvoisa puhemies

herra puhemies

siihen on ainakin osattava varautua

myös suomen rajavartioasemilla saa pahimmissa tapauksissa henkilöliikenteessä odottaa useita tunteja

venäläisten henkilöautojen paljous suorastaan lämmittää sydäntä kun tiedän miten paljon ostosmatkailijoiden euroja jää pelkästään eteläkarjalaisten yritysten kassoihin

lopuksi herra puhemies rajamuodollisuuksien hitaus kertoo siitä että kansainvälisille rajanylityspaikoille tarvitaan kipeästi lisäresursseja niin tullille kuin rajavartiostolle

tällä hetkellä tarkastushenkilökuntaa ei ole tarpeeksi

valtion tuottavuusohjelma ei saa tehdä rajanylityspaikkojen alimiehityksestä pysyvää ilmiötä